talouskuri kuitenkin murrettiin sen jälkeen kun havaittiin että euroalueen kilpailukyky ei ollutkaan halutun moinen ja siitä seurasi se että lähestulkoon kaikki euromaat lähtivät kilpaa velkaantumaan

velkaelvytyksen myötä luotiin tämmöinen kuplatalous josta hyvänä huonona esimerkkinä on irlanti

irlannin velkaantumista ja kasvuvauhtia avitti myöskin euroopan unionin vahva tuki

nyt ollaan tilanteessa että irlannin valtio on ongelmissa pankit ovat hukassa ja nyt on sitten auttamisen vuoro

hyvää tässä euroalueen lähtötilanteessa on ollut kuitenkin se että tässä ei ole sitouduttu yhteisvastuullisuuteen vaan tämä perustuukin kansallisvaltioiden omaan tahtotilaan tukeako ongelmissa olevaa maata vai ei

irlannin talouden ongelmat ovat niin suuria että siinä joudutaan aidosti miettimään millä irlanti selviää

tuleeko tänne oikeasti taantuma ja joutuvatko sitä kautta myöskin suomalaiset kotitaloudet ongelmiin

nimittäin tämä euroalue on kaiken kaikkiaan niin täynnä ilmaa ja niin kilpailukyvytön että tässä tarvitaan hyvin hallittu lasku jos aiotaan palauttaa kilpailukyky

euroalueen valtiovarainministerit ovat tehneet paljon töitä ongelmakentän ratkaisemiseksi mutta mielestäni myöskin tässä työkentässä on yksi miina

elikkä hyvin vahvaa velkarahoitteista taloutta eletään ja tässä herää kysymys myöskin espanjan pankkien osalta

sairaanhoitopiirit käyttävät kukin omalla tahollaan suuren määrän rahaa ohjelmatoimintojen rakentamiseen

siellä on tuhatmäärin myymättömiä asuntoja ja ovatko ne asunnot tänä päivänä vielä taseissa niissä markkinahinnoissa kuin ne on sinne kirjattu vai onko niistä tehty asianmukaisia alaskirjauksia

onko ministeriön piirissä koskaan mietitty sitä että tähän hankkeeseen perustettaisiin oma yhtiö joka hallinnoisi suomalaista terveydenhuollon sairaanhoidon järjestelmää niin että meillä olisi yksi ainoa ohjelmisto ja hallinnoida nykyistä aidoista

jos alaskirjaukset ovat tekemättä ja velkatahti on tämä niin espanja on meille ylitsepääsemätön asia

vie vielä edusti se hallinnoidaan yhdestä ainoasta paikasta

näin maalaiskunnassa ja sielläkin haja asutusalueella asuvana tulee vaan mieleen näiden subjektiivisten oikeuksien toteutuminen

koen niin että postipalvelut ovat myöskin maaseudulla tietynlainen subjektiivinen oikeus joka on saavutettu ja siksi siitä periksi antaminen ei tunnu kovin hyvältä

minä arvostan suuresti sitä ministerin näkemystä ja uskoa että nämä palvelut tulevat jatkossakin siellä toimimaan mutta edelleen kuitenkin kysyn arvoisalta ministeriltä

arvoisa herra puhemies

hevostaloutta pidetään euroopan unionin tasollakin osana maataloutta ja siksi kun maatalousyrittäjille jo ajat sitten on luotu lomitusjärjestelmä voi kysyä miksi hevostalous on siitä jätetty ulkopuolelle

hevostalous on tänä päivänä yksi tuotantohaara joka voi edelleen vahvistua

he jos ketkä ja yleensäkin kaikki jotka ovat karjan kanssa tekemisissä ansaitsevat myöskin katkoksen siihen eli loman

se loma järjestyy ainoastaan suunnitellun lomituspalvelun myötä

asko seljavaaran puheenvuoro

ei pidä rinnastaa ihmisiä ja hevosia keskenään eikä sitä hoitoisuutta vaikkakin kummatkin tarvitsevat hyvän ja arvoisensa hoidon

niin meillä yrittäjätkin saavat lomarahaa ja myöskin aikanaan tohtorikin on saanut varmaan ihan oikeasti lomarahoja ja lomaa ja sen on maksanut työnantaja

arvoisa herra puhemies

täällä valiokunta mietinnössään käsittelee tätä tukibyrokratiaa ja tässä on useissa puheenvuoroissa todettu sen byrokratian olevan jonkun verran haitallinen pienelle ja keskisuurellekin yritystoiminnalle

kysynkin ministeri pekkariselta

onko temmin piirissä ajatusta käydä aidosti byrokratiatalkoisiin niin että näihin pieniin tuotekehityshankkeisiin ja pieniin kansainvälistymishankkeisiin saataisiin selkeämmät helpommat tavat saada tämä paperisota hoidettua ja nimenomaan niin että siinä ei tarvita konsulttia vaan se on kasvokkaista tekemistä virkamiehen kanssa ja luodaan tällainen avoin kanssakäyminen ja luottamuksellinen ilmapiiri ja jätetään konsultit sivuun ja hoidetaan asiat tehokkaasti pienemmällä rahalla ja tuloksekkaammin

työterveyshuolto on todella tärkeä asia ja se on erittäin hyvää silloin kun se toimii

mutta yksi sellainen oleellinen asia tänä päivänä on se että esimerkiksi työterveyslääkäreitä vaan ei ole virkoihin saatavissa läheskään riittävästi

tämä on erikoistumiskysymys

mielestäni tämä on nimenomaan tätä työterveyslainsäädäntöä jota tässä nyt tehdään mutta kyllä on syytä myöskin peräänkuuluttaa sitä että koulutetaan oikeisiin tehtäviin oikeita ihmisiä jolloin saadaan ne palvelut toimimaan

kyllä se on lähtökohta

tänä päivänä on suuria työyhteisöjä joille ei ole järjestetty kunnollista työterveysvastaanottoa ainakaan lääkärin vastaanottoa kun virat ovat tyhjillään

on todella ilo todeta se että kuntatalous on paljon paremmassa kunnossa kuin on osattu odottaa tässä viime vuosien aikana

tiedostan sen asian että omaishoitajat ovat kunnan piikissä mutta joka kunnassa on eri käytäntö

jotta tämä asia voitaisiin saada yhteismitalliseksi niin onko tässä minkäännäköistäkään ajatusta että omais hoitajat otettaisiin kelan puitteisiin jolloin todella saataisiin se yhteismitallisuus tähän

täällä on paljon käyty keskustelua erityisesti perussuomalaisten toimesta siitä että suomi perusteettomasti tukee tai rahoittaa lähialueella tehtävää yhteistyötä

arvoisa herra puhemies

virtaselle totean että ei yhden miljoonan ihmisen köyhyyttä saada millään poistettua sosiaaliturvalla

perusturvan riittävyyden määräajoin tehtävä kokonaisarviointi on ihan perusteltua ja välttämätöntäkin

nyt takuueläkkeen myötä korotetaan eläkkeitä ja nyt sitten ne otetaan myöskin tähän indeksin piiriin ja sitten tulee tämä määräaikainen tarkastus

nämä ovat vaatimattomalla tasolla olevia etuisuuksia mutta joka tapauksessa tämä on eduskunnan tahto nyt sen tarkastelujakson määrittelemisestä ja velvollisuudesta tarkastuksen tekemisiin

sitten se on senaikaisten päättäjien käsissä millä tasolla näitä vähimmäisetuisuuksia korotetaan

mutta haluan korostaa sitä että se on joka tapauksessa silloin tarkastelujakson aikana auki ja silloin eduskunta voi käsitellä asiaa siinä taloustilanteessa siinä valossa kuin haluaa

arvoisa herra puhemies

tässä päihdehoidon järjestämisen ja erityisesti päihdeäitien kuntoutuksen osalta todetaan että sitä rahaa lisätään mutta se on tarkoitus siirtää vähitellen kunnan vastuulle

tuntuu aika oudolta että se vaan näin yhdessä mietinnössä siirretään koska vanhasen ykkös ja kakkoshallituksen käytäntö on ollut se että jos jotain kunnille siirretään niin siinä siirretään myöskin rahat mukana

kysynkin ministeri risikolta onko ministeriössä vielä keskustelua tästä tahdonvastaisesta hoitoonohjauksesta ja kuntoutuksesta koska meillä toistakymmentä prosenttia syntyvistä lapsista on alkoholin tai muiden päihteiden seurauksena jonkin verran sikiövaiheessa vaurioitunut ja tämä on iso yhteiskunnallinen ja myöskin varmasti henkinen ongelma

sitten veteraanien tukemisesta

tässä on kaksi isoa asiaa

juuri tiistaina sain kuulla että enää kaksi kolmasosaa kykenee ottamaan vastaan kutsun saapua kuntoutukseen ja sitten kuntoutukseen ei enää kuitenkaan kyetä saapumaan

elikkä varsin vähän enää varsinaisia sotaveteraaneja teddyllä on jo iso väylälle sotainvalideja voidaan kuntouttaa

nyt on tarve kuitenkin mielestäni kehittää tätä kuntoutusjärjestelmää niin että sodassa olleet pääsisivät entistä parempaan kuntoutukseen ja niin että myöskin nämä prosenttiosuudet poistettaisiin ja leskien asema katsottaisiin tässä

tämä on yhteiskunnallisesti tärkeä asia kunnolla hoitaa

me aina olemme itsenäisyyspäivänä puhuneet kunniavelasta

nämä kaikki kuuluvat siihen samaan kokonaisuuteen ja todella toivon että tässä asiassa päästään seuraavassa budjetissa jo sellaiseen ratkaisuun että se kestää kaiken arvioinnin

sairaanhoitopiirin hallituksessa olevana jäsenenä olen kuunnellut asiantuntijoiden käymää keskustelua ja varsin huolestuneena seurannut sitä että evo rahat ovat jääneet aika paljosti jälkeen

toivottavasti tämä lisäys nyt vähän auttaa mutta jälkeenjääneisyyden korjaamiseen tarvitaan kuitenkin vielä lisää rahaa

sitten vanhushoidon ja vanhushuollon kehittämisessä on myöskin ihan positiivisia kirjauksia

mutta kyllä meidän tässä yhteiskunnassa pitää muistaa kuitenkin se että ei meillä ole paluuta entiseen kuka ottaa vastaan halvemmalla vaan meidän pitää pitää kiinni siitä että ihminen ikääntyessäänkin saa ihmisarvoisen hoidon

itse olen sitä mieltä että kunnallisena toimintana näitä pitäisi paljon enempi hoitaa

elikkä kun raha jostain saadaan niin sitä kaikkea ei voi siihen palvelun tuottamiseen käyttää koska yrittämisen riski pitää jollain kattaa

silloin leikattiin indeksiä

minun mielestäni tässä pitää miettiä nyt vaan ihan oikeasti mistä me löydetään se yhteishenki että me saadaan tämä yhteiskunta kasvu uralle ja saadaan ihmisille töitä

mitä enempi ihmisillä on töitä sitä vähempi meillä on ihmisiä jotka tarvitsevat sosiaaliturvaa ja silloin pienemmälle porukalle on paljon helpompi maksaa hyvä sosiaaliturva kuin puolelle kansalle

tämän maailmanlaajuisen kulutuslaman myötä menetimme mittavasti vientiä ja myöskin työpaikkoja ja työttömyys nousi huimasti

mutta elvytys tehtiin velalla ja sitä edelleen jatketaan tänä vuonna ja ensi vuonna ja jossain vaiheessa kuitenkin pitää talous saada myöskin tasapainoon

viime päivät ovat edelleen vahvistaneet sitä käsitystä että meillä suomalaisilla on taloudessa ja yhteiskunnassa iso ongelma

me joudumme miettimään millä palautamme kilpailukyvyn ja jos me emme siinä onnistu niin meillä on edessä aikamoinen kulukuuri leikkausten myötä

nimittäin tätä velkaantumistahtia ei voida jatkaa ja vain tulojen kasvun myötä ja tehokkuuden hakemisen kautta voimme taloutta tasapainottaa

valtion budjetti sisältää monenmoisia kulueriä ja myöskin päätöksenteko joiltakin osin on vähän kyseenalaista

esimerkiksi varsinais suomessa on siltahanke jota kuitenkaan ei saada sopimaan valtion budjettiin

sen sijaan jatketaan lauttojen vuokrausta ja lauttakustannukset ovat vuositasolla huomattavasti korkeammat kuin vuotuiset kustannukset olisivat siitä sillasta

tämä osoittaa sitä että meillä tämä panostuotos ajattelu on vähän hakusessa

tiedän tietenkin sen että jos nyt tehdään siltainvestointipäätös se joudutaan velkarahalla rahoittamaan mutta toisaalta siellä on kuitenkin sitten juuri se tuotto korkeampi kuin on velan korko ja myöskin tällaiset kannattavat investoinnit on järkeviä

työllisyys on todella se iso kysymys ja jos yrittäjyys vielä sakkaa elikkä lähdetään yritysverotusta hyvin voimakkaasti muokkaamaan uuteen kiristävään asentoon niin meillä sitten myöskin tämä talouden kasvu ura jää kaiken kaikkiaan hyvinkin matalaksi

positiivista hallituksen esityksessä on harmaan talouden kohdalle lisätyt voimavarat sen torjunnan osalta

korostankin sitä että siinä on aikamoinen mahdollisuus yrittäjienkin oikeusturvan näkökulmasta

arvoisa rouva puhemies

se on hyvin merkityksellinen siltä osin että hangon satamasta kanavoituu nimenomaan tuontiliikennettä pirkanmaalle ja myöskin varsinais suomen alueelle ja sitten keski suomeen

se on kulkenut kaupungin katuverkossa kadun pohja on pettänyt ja liikenne on jouduttu ohjaamaan uutta reittiä pitkin edelleen kaupungin katuverkossa

tämän tien kehittämishankkeen kannalla ovat kaikki alueen kunnat ja miksi ovat niin nimenomaan siksi että kunnat näkevät tässä aikamoisen mahdollisuuden kunhan tämä aikanaan saadaan kuntoon

sen tarkoituksena on sitten siitä jokioisilta mennä loimaalle ja sieltä myöskin uuteenkaupunkiin ja niin kuin taas totesin myöskin tampereelle

tämän kokonaiskustannus tulee olemaan varmaan joitakin kymmeniä miljoonia mutta kun se suunnittelumääräraha tämän hankkeen osalta nyt saataisiin tältä osin kirjoihin ja kansiin niin päästäisiin tässä asiassa eteenpäin

ymmärrän sen että näille pienille hankkeille ei juurikaan tahdo löytyä ymmärtämystä koska täällä eduskunnassakin ja liikenneministeriössä keskitytään pääsääntöisesti vain isoihin hankkeisiin ja maakunnat sitten saavat hoitaa niitä pienempiä

tässä on kysymys nimenomaan uudenmaan varsinais suomen ja hämeen maakuntien kautta tai osissa kulkevasta tiestä joten silloin tässä tarvitaan eduskunnan voimaa että tätä asiaa saadaan eteenpäin

tieliikenne kaiken kaikkiaan maksaa moninkertaisesti sen mitä tieverkkoon panostetaan

jos sitten katsotaan ympäristövaikutuksia niin mitä huonommassa kunnossa tiet ovat sitä suuremmat ovat myöskin ympäristöhaitat ja jos liikenne matelee tuolla vaarallisilla tieosuuksilla siellä myöskin käytetään tavattoman paljon aikaa

kansantaloudellisestakin näkökulmasta on perusteltua viedä tätä hanketta eteenpäin nimenomaan siten että salon kaupungin osalta kyetään tulevaisuudessa ratkaisemaan se ongelma uutta tielinjausta pitkin ja saadaan vaaralliset kuljetukset ja raskas liikenne pois salon kaupungin katuverkosta

toimeliaisuus ja työllisyys pitävät yllä elinvoimaista yhteiskuntaa ja yrittäjyyden ja yritystoiminnan pyrkimyksenä täytyy olla selvä tulokseen pyrkiminen

poliisin vakanssien täyttämättä jättäminen näkyy vääjäämättä tuolla haja asutusalueella

yrttiaho vaati että yritysten pitää jakaa rahat pois muille kuin omistajille niin se tie on varsin lyhyt kukaan ei ota yritystoiminnan riskiä ja silloin me olemme mieron tiellä

siellä ei vaan poliisia juuri näy ja kansalaisten turvallisuus yksinkertaisesti vaarantuu siitä syystä että partiot ovat liian kaukana silloin kun on akuutti tilanne

kasvuyritysten kautta syntyvät tulevaisuuden työpaikat ja millä tavalla yritys saadaan kasvuun se onkin tänä päivänä hyvä kysymys

kysynkin aiotaanko nyt käydä joku perusteellinen keskustelu ja uudelleenarviointi poliisien tarpeesta ja näkyvyydestä

meillä tuotekehityspuolelle osoitetaan kyllä ihan merkittävästi rahoja niin kuin myös kansainvälistymiseen

tässä varmaan kevättalvella lienee ollut helsingin sanomissa uutinen jossa todettiin että mikkelistä poistettiin peltipoliisit joltakin tieosuudelta sen vuoksi että ei ollut voimavaroja niiden kuvien lukemiseen

tässä yhtenä kantona kaskessa molempienkin osalta on se että näissä joudutaan käyttämään liikaa byrokratiaa liikaa konsultteja jotka osaltaan murentavat tätä tehokkuutta

esitänkin toivomuksen että yritystukia selkeästi suoraviivaistetaan ja tehdään te keskusten ja yritysten välillä mahdollisimman paljon suoraan asioita

siellä on te keskuksissa osaavaa väkeä he kykenevät arvioimaan tilanteet ja kun syntyy hyvät luottamukselliset välit silloin voidaan myöskin vapaammin toimia

joo kiitos

moni hyvä hanke jää tekemättä esimerkkinä juuri puolan pieni yritys joka haki tämmöistä kansainvälistämisrahaa pientä summaa mutta se olisi vaatinut isot konsulttiselvitykset ja se homma vaan sitten jäi tekemättä

arvoisa puhemies

tämä ensi vuoden talousarvio pitää sisällään myöskin nyt temmin valmisteleman uusiutuvan energian paketin

siinä sähköntuotantotuki ja syöttötariffi ovat hyviä asioita

nyt kun on käyty keskustelua energian hinnan noususta energiaverotuksen myötä sotketaan kaksi asiaa keskenään

mielestäni energiaverojen noston perusteluissa lukee selkeästi että se on kelamaksun poistosta johtuva kuluerä joka tulee kuluttajille kun taas syöttötariffijärjestelmä ja jo sitten tuotos jääkö tuo sähköntuotantotuki perustuvat ilmastonmuutostavoitteisiin

kun on olemassa ongelmia on kyetty myöskin tekemään päätöksiä ja erityisen hyvä avaus toimialueelle oli tämä telakkateollisuuden ongelmakentän nopea rekisteröiminen ja myöskin sitten siellä päätösten tekeminen

on todella tärkeää että se osaaminen jota meillä on telakkateollisuuden osalta voidaan tulevaisuudessakin hyödyntää

jos saksassa perheyrityksen omistama telakka saa tilauksia ja suomalainen telakka ei niitä saa saksassa telakka ei saa tukia suomessa saa ja siitä huolimatta ei pärjää

kemera rahojen osalta maa ja metsätalousministeri anttila on kantanut kovaa murhetta ja huolta ja on vääntänyt kokoomuslaisen valtiovarainministerin kanssa kättä siitä että niiden rahojen pitää tulla

ne olisivat olleet myöskin maa ja metsätalousministeriön budjetissa sisällä ja ovat varmaan edelleen sisällä mutta kun ei ole saanut käyttövaltuuksia ei niitä vaan ole annettu

elikkä tässä on nyt sellaista byrokratiaa ja sellaista vallankäyttöä että en tiedä miksi pitää ministeriä ja tätä metsänomistajaporukkaa tällä tavalla kyykyttää

tämä ei ole edes mitään hyvää hallintotapaa koska on aikanaan päätetty paljonko maksetaan ja nyt sitten todella on ihan aiheellinen huoli ed

se on antanut kaupalle luvan ketjuyhteistyöhön ja kun meillä on kaksi kaupparyhmittymää niin tässä päästään hyvin nopeasti sellaiseen tilanteeseen että kauppa sanelee juuri ne ehdot jotka se parhaaksi näkee

meidän on vihdoin viimein saatava myöskin tuottajayhteistyötä mahdollistava lainsäädäntö niin että he yhdessä voivat osaltaan vaikuttaa siihen omaan tulonmuodostukseensa

mutta toisaalta kotieläintuotannon kustannukset nousevat sianlihan kananmunien maidon tuotannon kustannukset nousevat ja siksi kaupan pitää elää myöskin arjessa ja ajassa ja hyväksyä kohtuulliset hintojen korotukset

meillä on perusruoka halpaa

se ei ole kyllä viljelijäväestön vika kun kansainvälisessä vertailussa jäädään hopealle tai kolmannelle tai neljännelle sijalle

meidän on syytä käydä avointa keskustelua siitä mihin me näitä neliöitä tarvitsemme kuinka paljon näitä pitää rakentaa lisää

jos avataan arkipäivän tai itse asiassa loppuviikon sanomalehtiä siellä on puolet mainoksia ja kuka ne maksaa